totta kai hallitus vastuullisesti seuraa kaikkea mitä lähiympäristössä tapahtuu ja siltä osin myöskin euroopan tasolla yhteisen ulko ja turvallisuuspolitiikan osana jatkuvasti mietitään näitä tilanteita

se toinen tapa on sitten se että sieltä tullaan paateilla ympäri välimeren

se on minun mielestäni huonompi tapa

jatkossa näihin asioihin kiinnitetään huomiota ja toivon että hyvä yhteistyö jatkuu eri hallinnonalojen välillä ja näistä saadaan tietoa niin että pystymme sitten asianmukaiset päätökset tekemään

tällainen kokous on tulossa varsovaan ensi kesänä ja pitäisin erittäin tärkeänä myös sitä että tätä itämeren turvallisuustilannetta siellä käsitellään ja että suomi ja ruotsi ovat siellä mukana ja vaikuttamassa

mikäli hallitus ei siihen suostu tulee kuntavaaleista sitten yleispoliittinen vaali myöskin tästä asiasta

demari nostaa alvia jonka duunari maksaa

mutta esimerkiksi tämmöiset tilanteet ja maailman kriisit ja kriisipesäkkeet syntyvät hyvin nopeasti ja apua pitää silloin myös saada hyvin nopeasti

tämä on erittäin vakava ja tärkeä asia ja ulkoasiainvaliokunta tällä vaalikaudella vieraili muun muassa israelissa jerusalemissa holokaust museossa

nämä ovat kovia päätöksiä taloudellisesti nämä ovat kovia päätöksiä turvallisuuspoliittisesti ja kuten edustaja kiuru toi aivan tuossa lopussa vielä esiin sitten jos jokin menee pieleen niin näillä ihmisillä jotka lähtevät sinne pitää olla turva että asiat hoidetaan jos jokin menee pieleen heidän kohdallaan terveyden puolelta ja omaisten puolelta

arvoisa puhemies

emme kuitenkaan olleet samassa veneessä euroalueen pankkien nauttiessa suurvoitoista joista myös kyseisten maiden valtiot ottivat oman verosiivunsa

meillä on eräitä muitakin asioita esimerkiksi työttömyyskorvaukset usein annetaan lisäbudjetilla jos työttömyys pahenee koska niitä ei pystytä aina ennakoimaan

tämä ei saa koskaan enää toistua ei missään päin eikä ketään kohtaan

tästä on nyt kysymys

voitot ovat yksityisiä mutta tappiot sosialisoidaan

olen ollut hyvilläni siitä että suomessa nämä tuomittavat lieveilmiöt ovat olleet vielä varsin pieniä mutta näissä pitää ehdottomasti olla nollatoleranssi ja toivon että jatkossa suomi niin ykssa eussa kuin täällä suomessa pitää huolen että ketään ei vainota ja ettei tämä holokausti missään muodossa ketään kohtaan saa enää toistua

tämä on tarpeetonta tämä ikävällä tavalla heijastaa sitä henkistä orjamentaliteettia mitä eun suhteen koetaan ja aivan kuten edustaja pekkarinen sanoi nyt ei edes tiedetä sisältyvätkö korot tai eivät johonkin sopimukseen

mutta tämä on varmaan sitä logiikkaa että oikeassa pitää olla oikeaan aikaan eikä vain ylipäätään olla oikeassa

suomi toimii jatkuvasti sekä kansainvälisillä foorumeilla ykssa eussa yhteistyökumppanina ja naton kumppanina että myös kahdenvälisesti

sdpn logiikka lähti siitä että kun kreikalle annettiin ensimmäinen tukipaketti niin se oli väärin mutta nyt kun annetaan kolmatta se on oikein

sitten haluan vielä sanoa tästä että eilen täällä tai kun viimeksi keskusteltiin ulkopolitiikasta oppositio kantoi suurta huolta vaikuttavuudesta

arvoisa herra puhemies

suomalaisten veronmaksajien kanssa samassa veneessä eivät näytä olevan myöskään pankkien velkakirjoihin sijoittaneet jotka pelastetaan jälleen kerran veronmaksajien kantaessa tappiot

edustaja östman ja koko muu hyvä kollegio perussuomalaisten linja käy ilmi perussuomalaisten ohjelmista

te tiedätte siellä ministeriaitiossa varsinkin pääministeri ja valtiovarainministeri minkälaisessa kriisissä eurooppa ja eu ovat

tämä jos joku että suomi on mukana tämäntyyppisissä organisaatioissa on sitä suomen vaikuttavuutta siellä maailmalla

ja edustaja vapaavuorelle

tapasin usassa presidentti obaman turvallisuuspoliittisen erityisavustajan susan ricen samoin apulaisulkoministeri blinkenin

se on täysin yksiselitteinen linja

ja kaikkialle vein viestiä siitä että suomen kannalta pohjolan kannalta ja kaikkien kannalta paras linja ja tavoite on se että sotilaallinen tai muunkaanlainen jännite ei itämeren alueella lisäänny ja siltä osin kuin sellaisia riskejä on meidän pitää kaikilla näillä foorumeilla olla vaikuttamassa siinä niin itään kuin länteen

minkä takia olemme sitä mieltä

kaikkein käsittämättömimmäksi tämän suurpääoman suojelun tekee se että islannin onnistuneen pankkikriisin hoidon keskeisenä syynä on pidetty sitä että pankkien velkojien tappioita ei maksatettu veronmaksajilla

me kannamme vastuumme niistä sopimuksista joihinka olemme sitoutuneet mutta mahdollisiin väärinkäytöksiin täytyy puuttua esimerkiksi nyt kun on kerjäämistä ja muuta

edustaja lindtman kyllä ne kehut kelpaavat

kyllä meille yhteistyö kelpaa ei siitä ole kysymys

finanssiministerien kokouksessa ekpn pääjohtaja yritti taivutella europäättäjät suojelemaan veronmaksajia eikä velkakirjoihin sijoittanutta suurpääomaa mutta euroalueen rahaministerit vastustivat pääjohtaja draghin ehdotusta

tämä on hallituksen kirkas linja ja tämä on muuten myös suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan pitkä linja joka ei saa riippua siitä kuka kulloinkin on hallituksessa tai oppositiossa

edustaja arhinmäelle

olen kyllä hyvin helpottunut ja tyytyväinen siihen että ette ole menettänyt huumorintajua vaikka kohta ette ole enää puheenjohtaja vaan luovutte siitä

on aivan oikein että täällä edustajat virtanen halla aho saarakkala immonen ovat käyttäneet sitä demokraattista mandaattia joka heillä perussuomalaisten kansanedustajina on ja tuoneet näitä asioita keskusteluun

arvoisa puhemies

laajemmin katsottuna mielestämme eurooppalaista yhteistyötä olisi kehitettävä itsenäisten kansallisvaltioiden ja löyhän vapaakauppa alueen suuntaan

ja sehän tässä sitten on tärkeintä että sen keskustelun kohdalta syntyy kysymys

emme me ole siis mihinkään impivaaraan palaamassa vaan tarjoamme toisenlaista parempaa ja demokraattista tapaa tehdä yhteistyötä

se mitä paheksun minäkin on se että perussuomalaisia leimataan jotenkin ihmisvastaisella tavalla ja sitä brändäystyötä on valitettavasti tehty myös tuolta rkpn taholta jonka penkit loistavat tyhjyyttään

lähti

arvoisa puhemies

nyt on sitten käyty aikamoista jaakopinpainia ympäri eurooppaa että kuka antaa mitäkin ja miten autetaan ja kun kriisistä tai terrori iskusta on vähän enemmän aikaa niin se auttaminenkin tuppaa himmautumaan ja tämä ei ole hyvä

saatuaan valtioneuvoston tiedonannon eduskunta ei hyväksy siinä esitettyä suomen osallistumista espanjan pankkisektorin pääomittamiseen ja toteaa että tästä syystä hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

suomi on tälläkin hetkellä mukana koulutustoiminnassa peshmerga joukkojen kanssa erbilissä me olemme unifilissä juuri lähdimme minusmaan ja jos pyyntö tulee ja harkitsisimme myönteisesti niin mentäisiin tähän

arvoisa rouva puhemies

mutta edustaja haavisto olette aivan oikeassa siinä että kyllä tämä avunantolauseke joka tuli esiin erityisesti tämän pariisin terrori iskun jälkeen on erittäin huomattava

jos halutaan katsoa sinne menneisyyteen niin kuinka paljon vähemmän pari kolme edellistä hallitusta on resursoinut näitä asioita

sama mihin edustaja räsänen viittasi avunantoon niin kyllä se meitä tavallaan moraalisesti ja oikeudellisestikin tavalla tai toisella sitoo mutta me tietysti määrittelemme sen mitä apua me annamme että ei siellä mikään automaatti ole että nyt pitää tuon verran antaa rahaa ja tuon verran sotilaita mutta olisihan se tietysti aivan paha rimanalitus jos sitten avunannossa päätettäisiin villasukkia lähettää

on täysin selvää että heti sen iskun jälkeen puolustusministerikokouksessa ranskan puolustusministeri pyysi kaikilta apua ja kaikki eu maat sitoutuivat myös suomi auttamaan

arvoisa rouva puhemies

arvoisa herra puhemies

lentotunnit on jo annettu

jos me emme pysty saamaan rauhaa syyriaan ja irakin alueelle ja isisiä tuhottua niin tämä tilanne vain jatkuu

mutta jos joudutaan niin erittäin tärkeänä pidin myöskin varapuheenjohtaja salolaisen pitkän kokemuksen ryydittämää puheenvuoroa eli jos me joudumme tilanteeseen tämä oli mielestäni erinomaista koska täällä melkein kaikki puheet olivat jotain muuta kyllä me teemme tätä myös itsekkäistä syistä

tämän lisäksi tarvitsemme eu tasolla myös turvallisten maiden luettelon tarvitsemme selviä päätöksiä euroopan unionin tasolla

sen takia tässä tarvitaan kaikkien kansainvälisten yhteisöjen yhteistyötä niin ykn eun kuin muidenkin ja erittäin tärkeää on että yhdysvallat ja venäjä ovat jälleen puheväleissä ja toivottavasti ratkovat tätä yhdessä koska tosiasia ikävä kyllä kylmässä ja pahassa maailmassa on se että siihen tarvitaan suurvaltojen yhteistyötä

ulkoasiainvaliokunta on aiemmin tällä viikolla tukenut yksimielisesti suomen osallistumista islannin ilmatilan valvomisen yhteydessä toteutettavaan harjoitustoimintaan

selittäkää nyt tälle salille mistä on kysymys

tapasin kaikki nämä ministerit somalian ulkoministerin turkin ja irakin ja vein henkilökohtaisesti nämä huolet heille

tämä oli tärkeä näkökohta

teen parhaani että tässä parannuksia saadaan koko ajan tehdään

edustaja myllykoski kyllä me tässä tarvitsemme myös vasemmistoliiton tukea ja minä olen erittäin iloinen että vasemmistoliittokin on kiinnostunut niistä ihmisistä jotka ovat käyttäneet sitä etuoikeutta että ovat vannoneet sotilasvalan ja puolustavat suomea

keskustelin ulkoministeri lavrovin kanssa hyvin laajasti näistä kriiseistä ja kyllä myös venäjä jakaa huolen siitä kuinka radikalisoituminen voitaisiin pysäyttää

mutta meillä täytyy olla myös järjestelmä sitä varten että jos ihmiset eivät tätä normia täytä ja nyt on aivan ilmiselvää että kaikki eivät niin tee niin heidät voidaan lain ja sopimuksen perusteella palauttaa

laajemmassa katsannossa harjoitus on linjassa suomen nato kumppanuusyhteistyön kanssa ja sillä on merkitystä myös transatlanttisten suhteiden vahvistamisessa

erityisesti keskustelimme syyriasta ja venäjän suurin huoli oli siinä että jos sinne syntyy valtatyhjiö niin sen täyttää isil

jarno syrjälä ulkoministeriöstä on tässä ollut aktiivinen ja myöskin suurlähettiläs pekka hyvönen

ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja on täysin oikeassa ja juuri tästä syystä suomen ja ruotsin yhteistyötä voimakkaasti viedään eteenpäin myös siellä eu tasolla